arvoisa puhemies

keskustelimme viime viikolla kiivaasti samasta aiheesta ja silloin eduskunta halusi tietää muun muassa edustaja leppä että minä päivänä tukia viljelijöille saadaan ensi syksynä maksuun

työtä vaille jää nykyään myöskin yhä enemmän akateemisia korkeasti koulutettuja ihmisiä jotka ovat monesti pätkätyöläisiä jo entuudestaan ja joille nykyinen vallitseva työmarkkinatilanne aiheuttaa sen että he saattavat pudota täystyöttömyyteen

miten hallitus ehkäisee korkeasti koulutettujen työttömyyttä ja millaisiin toimiin korkeasti koulutettujen puolesta ollaan ryhtymässä

se millä pystymme estämään laittomien aseiden päätymisen ylipäänsä markkinoille ja saamme markkinat kuriin saamme samanlaisen sääntelyn eri euroopan maihin

itse asiassa kysymyshän on nyt siitä että oikeus tapahtuu

edellispäivänä tapasin ruotsin turvallisuusministerin

haluaisin todeta liittyen näihin ikäviin uutisiin tältä päivältä että se että nämä terroriepäillyt on pidätetty minusta osoittaa sitä että suomalainen poliisi suojelupoliisi krp toimii

lisäksi nykyään suomen aloitteesta meillä on käytäntö että jokaisessa ministerineuvoston kokouksessa pohjoismaiset maahanmuuttoministerit tapaavat ja keskustellaan tilanteesta

meillä on parempi kuva siitä mikä on ruotsin turvapaikanhakijoiden tilanne mikä on tilanne ruotsissa jotta pystyisimme ennakoimaan sitä millainen paine sitten taas suomeen tornion kautta suuntautuu

arvoisa puhemies

mitä tulee tähän tulipaloon vastaanottokeskuksessa

poliisilla on hyvin rajalliset mahdollisuudet tällä hetkellä saada käsiinsä sitä aineistoa jota panama vuodon yhteydessä on nyt maailmalla murtamatta lehdistösuojaa

toisaalta jos kyseessä on normaali tulipalo mikä on sitten taas valitettavaa niin silloin täytyy kiinnittää erityistä huomiota vielä enemmän vastaa te keskusten

mutta näyttää siltä että se ensimmäinen viranomainen on verohallinto joka voi tässä liikkeelle lähteä ja mikäli sitten löytyy epäiltyä rikollista toimintaa niin silloin se siirtyy poliisille

arvoisa puhemies

mielestäni eu rintama sen luonnoksen puolesta jonka komissio toimitti oli hyvin yhtenäinen

arvoisa puhemies

olen erittäin tyytyväinen siitä että se viime hallituskaudella aloitettu harmaan talouden torjuntatyö on saanut jatkoa ja rahoitusta tämän hallituksen työskentelyssä ja uskon että poliisi on hyvin resursoitu siihen tilanteeseen kun se oma hetki tulee

tietenkin poliisi omia kanaviaan myöten pyrkii tälläkin hetkellä saamaan aineistoa saamaan tietoa ja tutkimaan näitä vakavia vakavia epäilyjä joita tässä tapauksessa on

mutta suurimmalta osaltaan me olemme joitakin yksityiskohtia täytyy tarkastella vielä hyvin samassa rintamassa muuten euroopan maiden kanssa tässä asedirektiivissä joka siis kiristää aselainsäädäntöä euroopassa

täytyy koko ajan muistaa se että suomessa on hyvin valvottu järjestelmä hyvin toimiva järjestelmä jossa viranomaiset poliisin johdolla huolehtivat siitä että aseet on hyvin rekisteröity

arvoisa puhemies

mutta kun näihin asioihin on perehtynyt niin tietää että se tarkoittaisi sitä että jos tulee korjattavaa niin sitä ei voisi tehdä enää sen loppuosan puitteissa vaan pitäisi lähettää viljelijöille takaisinperintämaksuja

kyselytunti päättyi

ärsyttäviä kuten aivan normaalisti pyytää edustajia siirtämään keskustelut sari

arvoisa puhemies

sisäministeriöllä on vastuu näistä niin sanotuista palautussopimuksista ja tähän liittyen olisi hyvä nostaa esille se että tiistain ministerineuvostossa päästiin hyvin pitkälle keskustelussa eun yhteisestä turvallisten maiden listan laatimisesta ja sitä kiirehditään

eduskunnan pääsihteerin vaali toimitetaan perjantaina yhdestoista kahdettatoista kello kolmetoista pidettävässä täysistunnossa vaali toimitetaan eduskunnan työjärjestyksen kuudennentoista kelan kysymyksen käsittely päättyi

kyselytunti päättyi

edustajille tullaan jakamaan asiaa koskeva kansliatoimikunnan pöytäkirjanotteen tehtävää hakeneiden hakemukset ovat nähtävinä kyselytunti päättyi

kysymys on loppuunkäsitelty kyselytunti on alueella

maataloudessa on suuri murros käynnissä me siirrymme euroopan unionin yhteisessä maatalouspolitiikassa seuraavaan vaiheeseen myöskin paljon lainsäädäntöä ollaan uudistamassa

arvoisa rouva puhemies

nyt hoidamme seuraavia asioita ja olen vakuuttunut siitä että kun me yhdessä toimimme suomalaisen maaseudun ja tuottajan puolesta laajalla rintamalla niin hyviä ratkaisuja löytyy

kyseistä tapausta johon viittaatte en tunne mutta uskon että tämä asia on hyvä selvittää ja katsoa kuten jokaisessa päätöksessä tehdäänkin

tämä ratkaisu yritetään saada nopeasti jotta siinä päästään eteenpäin ettei sitten tuhraannu aikaa sen oikean tavan hyväksyttämiseen eulta

aina päätöksissä on valitusmahdollisuus jossa sitten viime kädessä oikeus päättää sen ja arvioi onko päätös turvapaikasta ja sitä kautta myös palautuksesta tehty oikein perustein yksilöllisessä käsittelyssä

samaan aikaan sitten jatkuu se maataloustuloneuvottelu siitä loppurahan jakamisesta mutta se kuten tiedätte edustaja kiviranta varsin hyvin jakautuu sitten helpommin olemassa olevan järjestelmän mukaisesti

mitä tulee näihin euroopan unionin kompensaatiotoimiin niin siinä tosiaan neuvottelut jatkuvat koko ajan ja seuraava maatalousneuvosto on ensi viikon alussa

sieltä odotetaan komission esityksiä mutta se kisa on todella kovaa

halusin antaa kiitoksen siitä että kalatiestrategia käsiteltiin näin nopeastikin hallituksen aloittamisen jälkeen koska se kirjattiin hallitusohjelmaan ja se on kuitenkin pitkällä aikavälillä se merkittävä tapa jolla me pystymme turvaamaan luonnonlohi ja vaelluskalakannat

meillä on tällä hetkellä eduskuntaan annettu kemera lainsäädäntöä jossa myöskin pienpuun energiatuki esitetään yhdistettäväksi pinta alatukena tähän kemera tukeen

arvoisa puhemies

tämänkin pakolaiskriisin keskellä me olemme lähteneet koko ajan siitä että järjestelmän joka suomessa on pitää tunnistaa ne haavoittuvimmassa asemassa olevat pystyä keskittymään heidän auttamiseensa

se että kemera jatkuu antaa meille jatkossakin työvälineen muun muassa metsätieverkostojen kehittämiseen ja metsien hoitoon

arvoisa puhemies

ne ovat aivan ylimitoitettuja ja siinä tarvitaan sekä oikeita poliittisia päätöksiä ei siis kompromisseja vaan oikeita päätöksiä ja toisaalta sitä että me kovin keinoin pistämme ennen kaikkea puolan liikakalastuksen ryöstökalastuksen kuriin

siinä taulukossa jonka teille annoin on todellakin näitä viljelijätukia jotka pääsääntöisesti liittyvät kotieläintalouteen ja kasvinviljelyyn

tietenkin tämä oli vakava huomio jonka toitte esille ja lupaan että selvitän asian ja voimme keskustella tarkemmin tästä kyseisestä tapauksesta ja katsoa onko jokin muuttunut

sen lisäksi meillä maksetaan kuukausittain erilaisia tukia kuten esimerkiksi maitotukea ja sieltä ne puuttuvat rahat sitten löytyvät suurelta osin

sitten jos tämä päätyy siihen että meillä on lohta itämeressä niin sitä riittää myöskin kalastajille merialueella mutta sitä on riitettävä myöskin kalastajille itsekin perhomiehenä tiedän mistä on kysymys myöskin jokiin eikä pelkästään kalastajille vaan myöskin sitä varten että ne kalat myöskin voivat lisääntyä joissa jotta tämä kanta kasvaa elää luonnonvaraisena ja hyödyttää sekä luontoa että matkailua

kysymyksen käsittely päättyi

eli tässä on kysymys nyt ei

ensinnäkin on ihan selvää että talousrikollisuus harmaa talous ja veronkierto ovat yhteiskunnassa ilmiöitä jotka nakertavat niin pahasti että meidän tulee tehdä kaikkemme niiden torjumiseksi ja tässä salissa tuskin on yhtään puoluetta edustajaa tai ministeriä jotka eivät näin haluaisi tehdä

tällä hetkellä vielä voidaan olla suhteellisen hyvällä tolalla mutta jos ne investoinnit lähtevät liikkeelle tulevina vuosina jotka ovat nyt suunnitteilla niin ne vaativat sitten tulevaisuuteen katsoen kyllä jossakin vaiheessa vahvaa reagointia

ensinnäkin hallitus on tehnyt konkreettisia tekoja viimeisenä valtiovarainministerin neuvottelema portugali sopimus joka oli erinomainen osoitus konkreettisesta toimenpiteestä

erityisesti tämä on pohjois suomelle tärkeä asia mutta jos me saamme kalatiestrategian mukaisesti vesitiet kuntoon niin meillä on myöskin mahdollisuus elvyttää etelä suomen jokien kalakantoja ja saada siten tehtyä suuri palvelus luonnolle

edustaja pekkarinen käytti äsken hyvän puheenvuoron mutta muutoin keskustan puheenvuoroissa kaikuu kaipuu menneeseen hyvään aikaan jossa valtio hoitaa kaikki ongelmat

valtion pitäisi omistaa ja olla toimija

kolmanneksi meillä on hyväksytty harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastainen strategia joka on seitsemäs laatuaan

tässä toisella puolella on esimerkiksi eilinen keskustelu elinkeinoverojen alentamisesta yhteisöveron alentamisesta jossa keskusta esitti pienempää veronkevennystä

samoin teidän varjobudjettiesityksessänne on tuloveron tiukempi kiristys eli te haluatte mieluummin verottaa työtä ja estää kasvun

se on meidän hallituspuolueidenkin huolenaihe ja se on siksi niissä harvoissa jo tässä vaiheessa tehdyissä poliittisissa linjauksissa jotka selontekoon on liitetty

se muutama miljoona joka puuttui johtuen vaikeasta taloustilanteesta oli tämä erillisohjelma lisärahoitusta poliisille mutta me yhteistyössä valtiovarainministerin kanssa pystyimme hallituksen pöydässä löytämään sen ratkaisun jolla ne puuttuvat rahat tämän ohjelman jatkamiseen turvattiin

selonteko on turvallisuusviranomaisten karu kertoma siitä missä mennään eli totuuden tunnustaminen on viisauden alku eli katsotaan tosi rehellisesti avoimesti se mikä tämä turvallisuustilanne on ja mitä uhkia siihen tulee ja siihen lähdetään nyt vastaamaan

jos näin suuri summa tulisi nopeasti rahoittamaan suomalaista yrityskenttää mitä lisäarvoa sillä voitaisiin nopealla aikavälillä saada suhteessa niihin menetettyihin pääomatuloihin joita näistä valtio omistuksista saadaan

nämä työt jatkuvat ja tässä oli normaali budjettiprosessi jolla me haimme ja löysimme yhdessä ne painopisteet koska tämä asia koettiin tärkeäksi

minusta hallitus toimi hyvin määrätietoisesti sillä samalla linjalla jonka aikaisemmat hallitukset ovat luoneet ja tekee koko ajan lisää

ja vielä haluaisin kysyä myöskin edustaja sipilältä

kehys tehtiin ennen kuin selonteko valmistui ja nyt tämän selonteon käsittelyllä ja tulevalla strategiatyöllä luodaan pohjaa sitten niille päätöksille mitä tehdään tulevissa budjeteissa ja tulevissa kehyksissä

määrärahatilanne on tänä vuonna voisi sanoa melko hyvä ensi vuonna kohtuullinen ja ne isot haasteet kohdistuvat seuraaviin vuosiin ja niihin ehditään tekemään korjausliikkeitä mutta pitää tehdä myöskin sisäistä kehittämistä edelleen tavallaan eletään ajassa jossa kehittämisen pitää jatkua koko ajan

ensinnäkin krp todellakin tiedotti näistä estetyistä vakavista väkivallanteon uhista

tämä on todellakin uusi tapa että avoimesti kerrotaan mutta rauhoittaakseni tilannetta sanoisin että vaikka ne ovat karmean kuuloisia niin tavallaan mitään muutosta ei ollut tapahtunut vaan poliisi on estänyt näitä vastaavalla tavalla hyvällä ammattitaitoisella ennalta ehkäisevällä työllä mutta nyt kun krphen on muodostettu tällainen instrumentti joka kerää tämän tiedon niin se on yhdessä paikassa ja siksi se oli helpompi kootusti kertoa

herra puhemies

kyllä hallitus selvensi linjansa silloin hyvin nopeasti esittelevän ministerin vastuuministerin kannan mukaisesti eli katupartiot eivät hallituksen näkemyksen mukaan lisää turvallisuutta päinvastoin ne sitovat jopa jossain määrin poliisien resursseja kun pitää katsella perään plus sitten se että nyt on nähtävissä myöskin vastakkainasetteluja jotka ovat liittyneet katupartiotoimintaan

ne ovat tulevaisuuden vahvojen peruskuntien pohjat joihin pitää pyrkiä ja se määrä on huomattavasti pienempi kuin nykyinen kuntien määrä

mutta ei ole siis nyt mitään piikkiä vaikka jokainen tällainen suunniteltu väkivallanteko on tietysti pelottava asia

suuruuden ekonomia ei minusta ole se mitä tässä pitää tavoitella vaan toiminnallisuuden ekonomia ja se lähtee siitä miten ihmiset kulkevat töissä ja hakemassa palveluita

mitä paremmin nämä asiat ovat poliisien turvallisuusviranomaisten omassa hallinnassa ja omalla vastuulla sen parempi tilanne ja tähän meidän pitää pyrkiä

he ovat joko pettyneet siihen että maa ei ole vastannut niitä odotuksia joita mahdollisesti ihmissalakuljettaja on heille kertonut tai he ovat ennakoineet sen että heidän kriteerinsä turvapaikan saannille ei täyty

useammassa puheenvuorossa kysyttiin kalastusasetuksesta tai kommentoitiin sitä ja todellakin sen jälkeen kun laki on annettu on mahdollista se asetus antaa

se on juuri näin

jos määrärahat ovat toinen asia niin vähintään yhtä tärkeää on siis se että meillä on koulutettavia poliisimiehiä ja naisia

meillä alkaa työskentely välittömästi sen pohjalta

minä niin kuin kerroin huolestuin tästä että nyt on ollut tämä ilmiö että vaikka hakijoita on paljon niin ei pystytä täyttämään paikkoja ja olen pyytänyt poliisihallitusta aloittamaan projektin siitä miten tähän voidaan vastata

ensimmäinen luonnos oli luonnoksen luonnos johon oli kerätty oikeastaan kaikki ne asiat jotka ovat nousseet esille tämän keskustelun aikana

myöskin selvitellään taustoja esimerkiksi se vaikuttiko muun muassa poliisikoulutettavien siirtyminen yleisen opintotukijärjestelmän piiriin on se vaikuttiko se

tämän jälkeen lähdetään siihen että kuullaan kaikki keskeiset tahot

meillä on evästeenä hyvää keskustelua keskeisten valiokuntien eli ympäristövaliokunnan ja maa ja metsätalousvaliokunnan kanssa ja sen jälkeen lähdetään tekemään asetusta

kaiken kaikkiaan mietitään myöskin keinoja millä saadaan poliisin ammatista houkuttelevampi mielestäni jo ihan pelkästään sillä että kerrotaan nuorille kuinka laaja alainen on tämän päivän poliisin tehtäväkenttä kyberrikollisuuden verkkorikollisuuden torjumisesta järjestyspoliisin tehtäviin ja siellä erilaisiin erityistehtäviin joihin saa erikoiskoulutuksen